miten näitten elimien kansanvaltaisuus toteutetaan

miten hallitus lisää valvontaa niin että kaikki ulkomaalaiset työntekijät saavat tesin mukaista palkkaa ja että usein ulkolaiset työnantajat maksavat kaikki verot maksut ja sosiaaliturvakulut

tällaisen rekisterin avulla tulee antaa rajamiehille välitön käännytysoikeus

näin torjutaan tehokkaasti harmaan talouden harjoittajien rantautuminen maahamme

arvoisa pääministeri tai varapääministeri poistaako hallitus harmaata taloutta tekemällä tällä vaalikaudella lakiesityksen tunnistekorttiin liitettävästä veronumerosta sekä harmaan talouden yritysten rekisteristä

hallituksen esityksessä elinkeino ja maatalouden tulon verotuksessa siis saisi tehdä lisävähennyksen joka määräytyisi koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden ja yrityksen keskimääräisen päiväpalkan perusteella

tuossa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ehdotetaan tämän hallituksen esityksen korjaamista koska siinä ei ole huomioitu sitä että työnantaja voi harjoittaa elinkeinoa tai maataloustoimintaa sekä myös niiden ulkopuolista muuta toimintaa

luoko hallitus tällä vaalikaudella harmaan talouden yritysten rekisterin

koulutusvähennys lisää koulutukseen osallistuvien määrää merkittävästi

uudistus on kallis valtiolle ja ongelmallinen näitten monien verotusperiaatteiden ja byrokratian lisääntymisen takia

maan hallitus vähättelee jättityöttömyyttä

nykyinen järjestelmä on erittäin epäoikeudenmukainen ja uudistuksella se ei paljoa parane

hallitus miettii toimia työvoimapulan poistamiseksi

arvoisa herra puhemies

perussuomalaisten mielestä jotain on yhteiskunnassa pahasti pielessä kun suomessa joudutaan jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle lähes yhtä usein kuin vanhuuseläkkeelle

tietyistä epäkohdista huolimatta viime eduskuntakaudella hyväksytty laki niin sanottu vaalialuemalli olisi turvannut puolueiden suhteellisen ääniosuuden myös kansanedustajamäärissä

kysyn hallitukselta

aikooko hallitus toimia kymmenientuhansien työpaikkojen lisäämiseksi esimerkiksi palkkatuen avulla ja edistämällä nuorten työharjoittelupaikkojen luomista jolloin yhteiskunnan kustannukset jäävät vähäisiksi vai onko hallitus kädet pystyssä todeten

on käsittämätöntä että samat puolueet mitkä aiemmin olivat hyväksyneet tämän mallin eivät nyt enää vaalien jälkeisillä valtiopäivillä hyväksyneetkään vaalilain uudistusta

on huolestuttavaa että masennuksesta johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat suomessa kymmenessä vuodessa kaksinkertaistuneet ja usein kyseessä on nuori ihminen

ennalta ehkäisevällä kuntouttavalla ja työllistämistä edistävillä toimilla on mahdollista vähentää työkyvyttömyyseläkeläisten määrä kymmenillä tuhansilla henkilöillä

mitä hallitus aikoo tehdä tämän jättiongelman ratkaisemiseksi

auttoiko

kreikkaan lähetettiin toinen apupaketti

espanjan pankkisektori ja euro kaatuvat tai ovat kaatumatta lähti suomi mukaan näihin paketteihin tai ei

nämä päätökset ovat ranskan ja saksan käsissä mutta suomen hallituksen päätöksillä on dramaattinen kielteinen vaikutus suomen ja suomalaisten tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

totesimme jo kreikan tukipaketin yhteydessä että valittu linja on väärä ja kriisimaiden on erottava eurosta ja devalvoitava kilpailukykynsä takaisin

nyt nämä ivapuheet ovat vähentyneet

seurastamme löytyy muun muassa talousnobelisteja kansainvälisen valuuttarahaston entisiä pääekonomisteja ja kansainvälisten suurpankkien pääekonomisteja

vaikka osassa kriisimaista on ilmiselvästi harjoitettu holtitonta talouspolitiikkaa julkisen sektorin velkaantuminen on heikon kilpailukyvyn oire joka jatkuu kunnes kriisimaiden kilpailukyky on palautettu

arvoisa puhemies

itse asiassa euroalue on niin kaukana optimaalisesta valuutta alueesta että täällä timo soinin toteama kuvitteellinen valuuttaunionikin toimisi paremmin

tämä perustuslain vaatimus ei toteudu sen kansa tuntee nahoissaan ja kansanedustajat omissatunnoissaan

televisio ohjelma motin mukaan suomessa turvapaikan saaneet maahanmuuttajat nauttivat euroopan korkeimmasta sosiaaliturvasta

hallituspuolueet ovat keskeisesti vastuussa sairaasta tilanteesta

tästä epäoptimaalisuudesta varoittivat kovaan ääneen jo euron rakentamisen aikaan monet arvostetut ekonomistit mutta kuten muun muassa sixten korkman on todennut euro on ennen kaikkea poliittinen projekti

arvoisa puhemies

laman ja valtion rahoituksen vähäisyyden takia kunnat joutuvat ensi vuonna tekemään hyvin rajuja leikkauksia kansalaisten perusturvaan ja hoitopalveluihin

perheenyhdistämishakemusten määrä on viisinkertaistunut lyhyessä ajassa

tilanne pahenee päivä päivältä vaikka eduskunnan tarkastusvaliokunta sekä eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri ovat vaatineet tiukkoja velvoitteita palveluiden riittävyyden tasoon ja saatavuuden turvaamiseksi

arvoisa puhemies

suomi maksaa jäsenmaksuhelpotuksia pelkästään isolle britannialle satoja miljoonia euroja mutta myös rikkaalle saksalle alankomaille itävallalle ja ruotsille

mitä pikaisia toimia hallitus aikoo tehdä turvatakseen kuntien riittävät sosiaali ja terveyspalvelut jokaiselle eri puolilla maatamme asuvalle suomalaiselle

arvoisa puhemies

muut maat ovat kiristäneet maahanmuuttomääräyksiä

miksi suomen pitää maksaa rikkaiden maiden jäsenmaksuhelpotuksia

saaren kolme ja antennin viisi neljä poissa yksitoista jos kunto hyväksytä pitempi ja rops x ei ostama

miksi ja onko hallituksen linja todella köyhät kyykkyyn linja

vienti ja ranska kaksi ipr vastaava

euroalueella kansallisvaltioiden finanssipoliittista päätöksentekovaltaa tulee siirtää euroalueen yhteiselle toimijalle

äänestyksen

arvoisa puhemies

raportissa myös todetaan

kun katsoo tätä budjettikirjaa niin ulkoasiainhallinnon talousarvion kohdalla tämä kirja on täynnä hurskaita toiveita hurskaita tavoitteita ja keinot ovat aika vähissä

tämähän on tosiasia

euro vaatii koossa pysyäkseen fiskaaliunionin ja liittovaltion

kysymys ei siis kuulukaan haluatko euron vaan haluatko liittovaltion

mitä te aiotte tehdä köyhyyden poistamiseksi

kun täällä todetaan että vaikutetaan venäjän wto velvoitteiden toimeenpanoon niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä

italian espanjan ja ranskan johtajat kannattavat avoimesti eurobondeja ja velkojen sosialisointia ja yleisesti liittovaltiokehityksen toppuuttelijana tunnettu angela merkelkin totesi viime viikolla antamassaan haastattelussa

arvoisa puhemies

emme tarvitse ainoastaan valuuttaunionia tarvitsemme myös fiskaaliunionin

olemme varmaan saaneet joitain vastapalveluja

kaikkein eniten tarvitsemme poliittisen unionin mikä tarkoittaa sitä että meidän täytyy pikkuhiljaa luovuttaa valtaa eurooppaan ja antaa ohjakset euroopalle

kolmantena kysymyksenä olisin kysynyt siitä kun täällä todetaan että jatketaan edustus toverkoston kehittämistä kokonaisvaltaisesti mutta tämäkin kyllä jää arvoitukseksi

ja heti tullaan kysymykseen miksi täydellistä suhteellisuutta ei ole noudatettu aikaisempi hallituksen esitys oli tämän suuntainen

tarkoittaako tämä esimerkiksi sitä että omaa edustustoverkkoa ja määrärahoja ollaan edelleen vähentämässä

tämähän on aivan kohtalokasta

eli koko maa olisi yhtenä vaalipiirinä niin että jokainen puolue saisi täsmälleen juuri sen kannatuksen eduskuntapaikkoina kuin sen prosenttiosuus edellyttää

veronmaksajia kupataan monimutkaisten rahoitusjärjestelmien kautta

hallitus on nyt päättänyt että ollaan ostamassa velkamaiden velkakirjoja kansanomaisesti sanottuna roskalainoja antamassa ennakoivaa tukea velkamaille ja rahoittamassa velkamaita rahoittaneita pankkeja

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat oikeudenmukaisuuden puolue ja olemme pienten puolueiden asialla vaikka suurpuolue olemmekin

miksi eu ja suomi toimivat laittomasti arvoisa pääministeri

nyt riittää

ei tässä hymyt auta enää

miksi eussa sopimuksia ei kunnioiteta

ja vaikka budjettivalta täällä säilyisikin ei nykyisen kaltaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan olisi tiiviimmässä talousliitossa enää varaa kun meidän olisi tuettava vuosittain miljardeilla heikompia euromaita

hallitus laulaa

hallituksen tie on todella tuhon tie

mikä on tämän tuhon tien päässä maamme ajautuminen itse velkasaneeraukseen

tämä valtava rahasumma on pois perusturvasta lasten ja vanhustenhoidosta terveys ja koulutuspalveluista tienpidosta turvallisuudesta

tämä ei pidä paikkaansa vaan kuten esimerkiksi valtiovarainministeriön ylijohtaja pikkarainen on todennut eurosta erotessaan suomi palaisi kelluvaan valuuttaan josta hänen mukaansa ruotsilla ja monella muullakin maalla on erittäin hyviä kokemuksia

pikkarainen ei myöskään usko eurosta irtautumisen pitkällä tähtäimellä vaikuttavan suomen luottoluokitukseen sillä terve julkinen sektori ja vahva rakennepolitiikka ratkaisevat

joko piikki kokonaan kiinni kuten perussuomalaiset vaativat tai sitten se on auki taivasta myöten ja iankaikkisesti

kannatan edustaja timo soinin tekemää epäluottamuslausetta